keskusta haluaa keventää pienituloisten verotusta siksi että se on oikeudenmukaista ja siksi että sillä on positiivisia työllisyysvaikutuksia

koska kotimaisen ostovoiman säilyttäminen on näissä epävakaissa talouden oloissa erityisen tärkeää me haluamme pitää keskituloisten verotuksen ennallaan

keskusta kuten erilaisten kyselyjen mukaan myös valtaosa suomalaisista haluaa pitää huolta tuiki tärkeistä peruspalveluista kuten kouluista päiväkodeista terveyskeskuksista ja vanhusten palveluista

keskustan mielestä kataisen hallitus on hakoteillä siinä että se keventää palkansaajan tuloveroja tilanteessa jossa etu syödään pois muiden verojen korotuksina

paineet nostaa regressiivisiä veroja kohdistuvat tietenkin heikompiosaisiin joilla jo nyt menee erittäin huonosti

tästä kärsivät kaikki pienituloiset mutta erityisen paljon ruuan korkea hinta syrjii lapsiperheitä koska niiden menoista ruoka vie selvästi muita suuremman osuuden

nykyisistä hallituspuolueista ainakin kokoomus ja sosialidemokraatit väittivät kivenkovaan että ruuan alvin alennus ei menisi ruuan hintaan kun edellisen kerran alensimme ruokaveroa

arvoisa herra puhemies

keskityn puheessani erityisopetuksen problematiikkaan josta opetushallitus julkaisi erinomaisen merkittävän selvityksen jo kaksi vuotta sitten

koska raaka aineiden hinnat maailmanmarkkinoilla ja suomessa ovat rajusti nousseet olisi ruokakorin hinta suomessa kuluttajille nyt kalliimpi kuin ilman tuota ruokaveron laskua

näyttää siltä että aina emme edes tiedä kenen tarpeista puhumme erityisopetukseen siirrettyjenkö vai muiden oppilaiden ja opettajien

arvoisa puhemies

nimenomaan erityisopetuksen kohdalla kyse on monimutkaisesta ilmiöstä

kataisen hallitus vaikeuttaa tietoisesti ammatinharjoittajien ja pienyrittäjien mahdollisuutta yrittää ja samalla työllistää jos se nyt lopettaa matalamman verokannan voimassaolon

vaikka siirtopäätösten taustalla olisi lääketieteellinen diagnoosi syyt saattavat silti muuttua samalla kuin lääketieteellinen luokituskin

juhlapuheissa hallitus puhuu kyllä pienten pk yritysten ja myös mikroyritysten elinmahdollisuuksista mutta käytäntö näyttää jälleen kerran olevan toista

opetushallituksen oppimistulosten arvioinnit eivät ole paras väline osoittamaan nimenomaan erityisopetuksen vaikuttavuutta vaan käytössä pitäisi olla erityispedagogiset mittarit

jo ennen pariisin iskuja hallitus käynnisti kolme erillistä lainsäädäntöhanketta tavoitteena vastata paremmin kansallisen turvallisuuden uhkiin ja mahdollistaa kattavampi ulkomaantiedustelu ja tietoliikennetiedustelu turvallisuudesta vastaaville viranomaisille

diagnostista materiaalia on saatavilla vakuuttaa opetushallituksessa asiaa selvittänyt jorma kuusela joten tyhjästä ei tarvitsisi lähteä liikkeelle

oppimistulosten arviointien perusteella voidaan nähdä että kuntien ja koulujen välillä on sellaista suurta vaihtelua erityisopetuksen järjestämisessä jota ei voida selittää oppilaiden osaamiseroilla ja tämä koskee sekä tuki että erityisopetusta joten vaihtelun taustalla ei ole erilainen painotus tuki ja erityisopetuksen välillä

arvonlisäveron korotus vähentää lehtien tilaamista aiheuttaa työttömyyttä ja lisää tietenkin lehtien ahdinkoa

näettekö onko olemassa muita lainsäädäntötarpeita joita pitäisi pikaisesti pistää hankkeeksi ja toimeksi koska tämä turvallisuusympäristö on näin radikaalisti ja nopeasti muuttunut

keskustan ollessa hallituksessa saatiin demokratian edistämisessä aikaan paljon hyvää

suomalaisissa kouluissa ei siis voida osoittaa että erityistä tukea annettaisiin eniten siellä missä tarve on suurin ja tämän pitäisi kyllä huolestuttaa kaikkia koulutuksen ja opetuksen tasa arvosta kiinnostuneita

kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmalla luotiin uusia tapoja osallisuuteen ja vahvistettiin kansalaisyhteiskuntaa ja ihmisten vaikuttamismahdollisuuksia

arvoisa puhemies

erityisopetuksen tilastointi on ongelmallista osa aikaisen erityisopetuksen osalta sillä tilastointi perustuu oppilasmääriin eikä resursointiin

kuntatason seurannassa paljon parempi tunnusluku olisikin esimerkiksi tuntia per sata oppilasta

muutenkin käytäntö suomen kouluissa on kirjavaa sillä osa aikaisessa erityisopetuksessa on sekä siihen siirrettyjä että oppilaita joilla ei ole siirtopäätöstä

me emme tiedä miten kunnat menettelevät ja arvio perustuu nyt suuriin kuntien välisiin eroihin erityisopetukseen siirrettyjen oppilaiden osuuksissa

arvoisa puhemies

opetusministeriön erityisopetuksen strategiasta on luettavissa iso joukko kehittämisehdotuksia eli asialle halutaan tehdä jotain

joka tapauksessa jo suomalaisen koulutuksen tasa arvon laadun ja vaikuttavuuden nimissä meidän on oltava jatkossa varmoja siitä että erityisopetus kohdentuu todella sitä eniten tarvitseville eikä pärstäkertoimen mukaan niin kuin nyt näyttää suomalaisissa kouluissa valitettavasti käyvän monesti

arvoisa puhemies

aivan lopuksi haluan korostaa ammattikorkeakoulujen vahvaa roolia ja aluekehitystehtävää suomalaisessa koulutus ja innovaatiojärjestelmässä

arvoisa puhemies

erityisen suuri riski se on pelkän peruskoulun käyneille

nuorten työttömien kohdalla ongelmat ovat moninaiset ja niiden selvittämiseen tarvitaan enemmän resursseja ja rahaa eri hallinnonalojen yhteistyötä ja sen hahmottamista että läheskään kaikki nuoret eivät ole tuosta vain valmiita koulutukseen tai työhön

edellytänkin että ammattikorkeakoulujen tutkimus kehitys ja perusrahoitus nostetaan vihdoin sille tasolle jolle se olisi selvitysmiehenkin mukaan pitänyt nostaa jo vuosia sitten

nuorisotakuulla pahimmissa ongelmissa eläviä nuoria ei kyetä auttamaan ellei resursseja todella lisätä ja toimintamalleja räätälöidä

niiden tutkimus ja kehityshankkeiden avulla on merkittävästi vahvistettu uutta yritystoimintaa ja luotu uusia työpaikkoja erityisesti maamme kasvukeskusten ulkopuolelle

monessa maakunnassa alueella toimiva ammattikorkeakoulu on työelämän ja yritysten ainoa merkittävä kehittämiskumppani

leikkaukset merkitsevät entistä kovempia säästöjä ennalta ehkäisevistä palveluista kuten oppilashuollosta ja mielenterveyspalveluista

arvoisa puhemies

hyvä laatu nuorten mielenterveysongelmien hoidossa syntyy matalalla kynnyksellä yhteistyössä erikoissairaanhoidon perustason sekä lastensuojelun kanssa ja ammattiosaamisella

sitä pitää kiireesti vahvistaa muuten syrjäytämme valtavan määrän nuoria osallistumasta täysipainoisesti paitsi oman elämänsä myös yhteiskunnan kehittämiseen

hiljattain julkaistun diakonissalaitoksen tutkimuksen mukaan nuoret itse nimeävät pahimmiksi ongelmikseen yksinäisyyden omanarvontunteen puutteen vanhempien kaipuun koulukiusaamisen ja asunnottomuuden

nuoret kertoivat kaipaavansa vanhempia jotka pystyvät huolehtimaan heistä ja joilla olisi heille aikaa

hallitusohjelmassa on luvattu että osana opintotukiuudistusta korjataan toisen asteen opiskelijoiden opintotukeen liittyvät epäkohdat

toivon että hallitus tunnistaisi aidosti näiden nuorten avuntarpeen ja lähtisi yhdessä järjestöjen kanssa rakentamaan parempaa palvelujärjestelmää jossa nuoria osallistettaisiin ja kuultaisiin heidän omissa asioissaan

sitten minä haluaisin ministeri gustafssonille todeta että en kyllä ihan hirveästi lähtisi kehumaan tämän hallituksen sivistyspoliittista hoksnokkaa kun ajatellaan kuinka valtavat määrät valtionosuuksia on jo leikattu ja tullaan leikkaamaan tällä kaudella

työntekijöitä ei kuulla päätöksiä tehdään salassa pomot käyttäytyvät asiattomasti ja rikkovat jopa lakeja

työhyvinvoinnista pitää tehdä yrityksille strateginen menestystekijä ja tähän tarvitaan koulutusta ja muun muassa toimenpiteiden suunnittelua yhdessä yritysten henkilökunnan kanssa

ja huomautan vielä että huonon työilmapiirin on todettu myös kasvattavan masentumisriskiä jopa puolella

jos nyt vuodenvaihteessa lentoliikenne todellakin jyväskylästä loppuu jyväskylä jää mottiin ja on aivan varmaa että keski suomesta lähtee työpaikkoja ja yrityksiä jotka ehdottomasti tarvitsisivat sujuvat yhteydet eurooppaan ja maailmalle

jo ennestään korkean työttömyyden keski suomi ja jyväskylä kohtaa uusia ongelmia eli työttömiä tulee lisää tätä kautta eli kyllä tälle asialle pitäisi voida tehdä jotakin

miksi ministeri kyllönen te itsekin asutte varsin lähellä sorateitä arvaan te leikkaatte lähes olemattomiin yksityisteiden määrärahat

arvoisa puhemies

kataisenurpilaisen hallitus on tekemässä fataalin virheen viemällä härkäpäisesti eteenpäin rakennelakiaan jolla kuntakenttä myllätään taas uuteen uskoon ilman minkäänlaista tutkittua tietoa sen hyödyistä

ministeri virkkusen korva ei ilmeisesti kuule tai välitä kuulla sitä että jo yli puolet suomen kunnista on noussut kapinaan tätä järjetöntä hanketta vastaan

kapinaliikkeen keulahahmot ovat kaiken lisäksi kokoomuslaisia ja sosialidemokraattisia päättäjiä ja virkamiehiä kuten muun muassa televisio ohjelmista olemme saaneet kuulla ja nähdä

minä liikkeelle lähtö oli oma unelmapestiään hoitava kuntaministeri virkkunen antaa pontevia mutta täysin ilmaan jääviä lausuntoja siitä kuinka nyt luodaan näitä kuuluisia vahvoja peruskuntia suomeen

kokoomuksen ja sosialidemokraattien vahva peruskunta idea perustuu siihen lapsenomaiseen uskoon että suuremmat kuntakoot johtavat automaattisesti tehokkaampiin kuntiin laadukkaampiin palveluihin ja kaikkeen muuhunkin hyvään

sokea reettakin on tajunnut jo aikapäivää sitten että muun muassa erikoissairaanhoito ja ammatillinen koulutus edellyttävät vahvempia harteita suurempaa väestöpohjaa mutta ei sen vuoksi koko kuntakenttää tarvitse kuuden vuoden välein sekoittaa

arvoisa puhemies

tämän todistaa esimerkiksi jyväskyläläisen riitta räsäsen tuore väitöstutkimus jossa tarkastellaan johtamisen laadun merkitystä hyvän elämän kokemukselle

tästä huolimatta kuntaministeri virkkunen ja hallitus te olette viemässä kuntapalveluita aivan toiseen suuntaan eli entistä suurempiin ja tehottomampiin yksiköihin

nyt puhutaan harvainvallasta ja uhkaillaan pakolla

viime sunnuntain helsingin sanomissa demos helsingin tutkija aleksi neuvonen totesi erinomaisessa kirjoituksessaan että menestysresepti ihmisten ja elämänlaadun kehittämiseen ei ole sama kuin ennen

arvoisa puhemies

suurin kysymys on ylempien ammattikorkeakoulututkintojen asemointi ylempiin korkeakoulututkintoihin sekä tutkijakoulutukseen etenemisen kelpoisuus jotka molemmat ovat nyt uudessa yliopistolaissa

kuulostaa siltä että kuntakarttanne on jo valmis

ammattikorkeakoulut olisivat halukkaita etenemään nope ammin ylempien ammattikorkeakoulututkintojen volyymissä kuin opetusministeriön antama aloituspaikkakehys antaa myöten

ammattikorkeakoulut ovat joustavina organisaatioina ja dynaamisina toimijoina tulevaisuudessa entistä tärkeämpiä aluekehitysorganisaatioita

tiiviimpi yhteistyö yliopistojen kanssa muun muassa koulutustehtävien päällekkäisyyksiä poistamalla parantaa entisestään ammattikorkeakoulujen aluekehitystyön toimintaedellytyksiä

ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen ovat äärettömän tärkeitä asioita ja minä haluan nyt korostaa vielä kerran sitä että finnfundin hankkeethan ovat osittain juuri sitä

siellähän tehdään metsityshankkeita siellä tehdään monenlaisia energiahankkeita aurinkovoimaa tuulivoimaa köyhimpiin maihin joissa sitä energiaa ei ole ja esimerkiksi itä afrikan suurin laadukkain lääketehdas miljardi pilleriä suurin piirtein vuodessa te tiedätte että afrikassa ei kunnon lääkkeitä saa

osakeyhtiömuotoinen ammattikorkeakoulun hallintomalli toimii erinomaisesti muun muassa kotikaupungissani jyväskylässä emmekä me halua jatkossakaan toimivasta mallista luopua

eli toisin sanoen sitä suomalaista korkeaa osaamista on käytetty juuri näissä hankkeissa kuten edustaja myllykoski minun mielestäni hyvin asiallisesti tuossa puheenvuorossaan otti esille

tämän rahoituksen avulla olisi mahdollista suunnitella vahvempia isompia ja laadukkaampia hankkeita ja käynnistää vieläkin voimakkaammin työelämää palvelevaa soveltavaa tutkimusta jota tänä päivänä tarvitaan kipeästi

opetusministeriö on asettanut työryhmän jossa myöskin ammattikorkeakoulujen roolia tässä tk i ketjussa tarkastellaan ja syytä onkin sillä ammattikorkeakoulujen läheskään kaikkia mahdollisuuksia ei ole vielä tässä yhteiskunnassa käytetty

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

suomi harmaantuu euroopan nopeinta vauhtia ja meidän on vastattava tähän valtavasti kasvavaan palvelutarpeen haasteeseen kehittämällä todellakin niitä uusia työtapoja uusia tapoja tehdä kuten ministeri eemil päättömillä tavoin

tässä strategiassa ajetaanko tämän strategian puitteissa sain olla itse tuolla hallitusneuvotteluissa tuomassa esiin tätä omaishoidon ja perhehoidon kehittämisen tarvetta ja olen erittäin iloinen että tähän työhön on lähdetty ja pyytäisin oppositiota huomaamaan että omaishoitajien ja perhehoitajien joukossa ja heidän asiakkaittensa joukossa on myös erittäin paljon pienituloisia ihmisiä

heidän asemansa paranee

on aivan selvää että haavoittuva ryhmä ovat myös nuoret lapsesta saakka sairaat ja vammaiset joiden asema tällä lainsäädännöllä nyt paranee nykyisestä

takuueläkkeen myöntämisedellytykset ovat lievemmät kuin maahanmuuttajien erityistuessa eli nyt kosketellaan juuri niitä kansanosia joitten aseman parantamiseen pitää jatkossakin ponnistella lisää parannuksia mutta takuueläke on erinomainen alku siihen